arvoisa puhemies

niin kuin tässä on monta kertaa tullut ilmi toisaalta tekniset menetelmät kehittyvät koko ajan ja yhä vanhempia rikoksia pystytään selvittämään ja toisaalta ne voivat tulla esille jonkin muun tapauksen yhteydessä

ja jos siinä tapauksessa tulee ilmi että tiedetään että henkilö olisi tällaiseen rikokseen syyllistynyt mutta häntä vastaan ei voitaisi tämän aikarajan takia syytettä nostaa niin se olisi erittäin valitettavaa ja kuitenkin kyseessä on niin vakava rikos että sen ei pitäisi vanheta

on tietysti totta että vaikka syyte voidaan myöhemmin nostaa ja siitä tuomita niin tapettua ei takaisin saada mutta omaisille on äärimmäisen tärkeää että saadaan asiat loppuun käsiteltyä eivätkä ne vanhene lainsäädännön vuoksi

on tärkeää että tämä lakiesitys on nyt tulossa meille kun on selvä juttu että meillä on ongelmia siinä miten me voimme ottaa vastaan ja saada kansainvälistä apua

me tiedämme että yk on myös suunnittelemassa muutoksia ja kriteereitä siihen miten samalla tavalla voidaan mahdollisesti velvoittaa valtioita pyytämään apua jos ne eivät itse selviä esimerkiksi suuronnettomuudesta joten siinäkin mielessä tämä lainsäädäntö on tärkeä ja totta kai myös tästä eu näkökulmasta

tässä on hyvin jo kiinnitetty huomiota tähän päätöksentekojärjestelmään mutta sitten tärkeätä on myös huomioida todellakin tämä henkilöstön asema varsinkin sen väen kohdalla joka nyt jo on työsuhteessa puolustusvoimiin ja se voidaanko heidät takautuvasti velvoittaa lähtemään

toki sitten uudelle henkilökunnalle jos jo silloin rekrytointivaiheessa tietää tämmöisen velvollisuuden olevan se on selvä juttu mutta varmasti tähän olemassa olevan henkilöstön asemaan täytyy kiinnittää huomiota

arvoisa rouva puhemies

tavoitteeksi on asetettu vaelluskalojen luontaisen lisääntymiskierron palauttaminen muun muassa poistamalla kalaesteitä rakentamalla kalateitä lisäämällä virtausta ja kunnostamalla perattuja koskialueita

kysynkin ministeri tiilikaiselta mikä on tilanne mitä toimenpiteitä ja missä kohteissa ollaan tekemässä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi kalatiestrategian mukaisesti

arvoisa puhemies

oppilaitokset ovat tehneet tehostamista ja toiminnan järkeistämistä jo ennen näitä uusia säästövaatimuksia siltä osin keinot on pääosin jo käytetty

käytännössä nämä uudet säästöt joudutaan etsimään vähentämällä opetusta karsimalla ammatillisten oppilaitosten verkkoa ja vähentämällä aloituspaikkoja

kuinka paljon hallitus arvioi aloituspaikkojen edelleen vähenevän ja miten hallitus arvioi aloituspaikkojen vähenemisen vaikuttavan siihen että kaikille peruskoulun päättäville nuorille löytyy jatkokoulutuspaikka

mutta on selvää että tämä summa riittää vain starttirahaksi koko maan kalataloudellisesti merkittävien rakennettujen jokien kalatieratkaisulle

ministeri tiilikainen miten hallitus aikoo varmistaa että myös vesivoimayhtiöt tulevat kantamaan niille kuuluvan kokonaisvastuun kalatiestrategian toimeenpanon kustannuksista ja vaelluskalojen lisääntymisedellytysten parantamisesta

ja millä taataan että vesivoimayhtiöt al najja aikooko ministeri ryhtyä toimiin sen lainsäädännön tiukentamiseksi mikä koskee nykyisiä kalatalousvelvoitteita

lakiuudistus on todella tärkeä ja on hyvä että huolehditaan omaishoitajien jaksamisesta sillä työ on todella rankkaa

ja kuten mietinnössä todetaan niin nytkin merkittävä osa niistä omaishoitajista jotka ovat oikeutettuja lomiin ovat jättäneet ne käyttämättä koska he eivät voi luottaa siihen että hoidettava saa heidän lomansa aikana laadukasta ja hyvää ja yksilöllistä hoitoa

minusta tämä käytäntö mikä on ollut nyt eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa että yle on antanut kaikille ehdokkaille mahdollisuuden samanlaisen tasapuolisen mahdollisuuden esittäytyä on erittäin hyvä

ja on tärkeää että tähän nyt kunnat jatkossa panostavat ja se voi olla myös monenlaista ja myös järjestäjätahot voivat olla monenlaisia kuten järjestöjä

kyllä jos tämmöinen säädettäisiin niin totta kai me myös pystyisimme omat kampanjamme suunnittelemaan jo sen verran hyvissä ajoin että osaisimme ne ilmoittaa ajoissa

usein omaishoitoa kun ajatellaan niin ajatellaan vain vanhuksia mutta on hyvin paljon myös lapsia omaishoidettavana ja siksi tämä tiedonkeruuasia mikä on nostettu on erittäin tärkeä sitten jatkokehittämisen kannalta

mielestäni tämä katto on kyllä harkitsemisen arvoinen ja se varmasti pitäisi miettiä vaalipiirikohtaisesti koska eroja on aika paljon

on myös huolehdittava siitä että omaishoitajuudesta ei tule naisille uutta tuloloukkua ja tulee miettiä miten työn ja omaishoidon yhteensovitusta voidaan parantaa ja miten kannustaa myös miehiä omaishoitajiksi

hallitus on tekemässä reformia mutta säästöt aiotaan kuitenkin ottaa käyttöön jo ennen kuin tämä reformi on valmis joten oppilaitokset joutuvat etsimään nykyisen lainsäädännön mukaisesti säästöt nykyisestä toiminnastaan

käytännössä tämä varmasti merkitsee sitä että lähiopetusta vähennetään merkittävästi edelleen kun jo nytkin monien käytännön taitojen oppiminen uhkaa jäädä heikolle tasolle kun opetuksessa ei ole riittävästi käytännön harjoittelua hitsaamista kun on vaikea oppia videolta

miten hallitus aikoo varmistaa ettei opetuksen laatu heikkene ja että nuoret saavat riittävät ammatilliset valmiudet koulutuksen aikana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tiukoilla säädöksillä ja tulkinnoilla olemme itse luoneet turhaa byrokratiaa monimutkaistaneet yksinkertaisiakin asioita ja tappaneet luovuutta

kuten on kerrottu joukkoja ei ole vielä kertaakaan käytetty mutta niiden merkitys suomelle on ollut tärkeä kriisinhallintavalmiuksien ja suorituskyvyn kehittämisessä

jos pienten kyläjuhlien järjestäminen vaatii hygieniapassit järjestysmiehet turvallisuussuunnitelmat ja meluilmoitukset ei tarvitse ihmetellä ettei vapaaehtoisia puuhaajia löydy entiseen tapaan etenkin kun toisinkin voidaan tehdä

ravintolapäivä on hyvä esimerkki sääntelyn onnistuneesta purkamisesta

arvoisa puhemies

normit eivät ole vain yritystoimintaa hankaloittava tekijä vaan ne voivat olla myös kilpailuetu

vahvat ympäristönormit takaavat puhtaan ympäristön lisäksi edelläkävijän aseman suomalaisille laitevalmistajille cleantechin kasvavilla maailmanmarkkinoilla

jotta nopean toiminnan joukot voitaisiin saada nopeasti toimintaan täytyy eu maiden löytää ulkopolitiikan yhteinen sävel mielellään jo ennen kriisien puhkeamista

kiinnitin huomiota ettei pääministeri maininnut ympäristöä lainkaan puheessaan vaikka puhdas luontomme on yhteinen ylpeytemme ja siitä on pidettävä kiinni

siksi on tärkeää jatkuvasti kehittää eun yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja pyrkiä löytämään entistä tehokkaampia päätöksentekotapoja

sen sijaan saman asian selvittäminen useaan kertaan eri viranomaisille yrityksissä ja maatiloilla päällekkäisyys eri tahojen valvontatehtävissä yksityiskohtaiset mitoitusvaatimukset toimitiloissa kohtuuttomat hygieniavaatimukset lähituottajille vapaaehtoistoimijoilta vaaditut erilaiset luvat ja ilmoitukset ovat esimerkkejä purkuun joutavista normeista

hallitus on kyllä sanonut rahoittavansa tarvittaessa uusia operaatioita lisäbudjetein mutta tämä menettely vähentää kriisinhallintapolitiikkamme joustavuutta ja hidastaa operaatioiden toimeenpanoa

on myös varottava amerikkalaistyylistä järjestelmää jossa etukäteissääntely on korvattu sillä että sallitun ja kielletyn raja selvitetään oikeudessa

arvoisa puhemies

vihreiden mielestä kunnille pitää antaa nykyistä vapaammat kädet palveluiden järjestämiseen

maailmalla on lukuisia kriisejä ja konflikteja joissa olisi tarvetta erimuotoiselle kriisinhallinnalle mutta silti suomen osallistumista supistetaan säästösyistä

arvoisa puhemies

vihreitä huolestuttaa hallitusohjelman kirjaus jonka mukaan monet kuntalaisille tärkeät hyvinvointipalvelut kirjastosta liikuntaan ja kansalaisopistosta nuorisotoimeen eivät olisi enää lakisääteisiä vaan kuntien omassa harkinnassa

kosovon ja viimeisimpänä ukrainan tilanteet muistuttavat että myös euroopassa on edelleen tarvetta hätäavulle ja jälleenrakentamiselle sekä yhteiskunnan perustoimintojen hallinnon oikeuslaitoksen poliisin sosiaali ja terveyspalveluiden ja koulutuksen turvaamiselle

jos palveluja ei tarvitse enää järjestää määräajassa tai lainkaan tai päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot kasvavat rajoituksetta ei ole kyse sääntelyn purkamisesta vaan silloin on kyse palveluiden leikkauksista

tästä on hyvä esimerkki ville niinistön ympäristöministerikaudella alkuun laitettu äänekosken biotuotetehtaan ennakkoneuvotteluprosessi joka toi ympäristöluvan nopeasti ympäristöarvoista tinkimättä

arvoisa puhemies

sääntelyviidakosta ei pidä siirtyä villiin länteen

arvoisa puheenjohtaja

toki tulevat välilliset työpaikat mutta osassa näistä työpaikoista jos mietitään vaikka kuljetusyrittäjiä kyllä varmaan muutakin kuljetettavaa löytyy kuin pelkkiä turkiksia

naisten ja tyttöjen seksuaali ja lisääntymisterveys ja oikeudet ovat erittäin tärkeä ihmisoikeuskysymys myös kehitysmaissa

ja yhdyn kyllä siihen ulkoasiainvaliokunnan huoleen siitä että tässä selonteossa ei ole riittävästi tätä asiaa ja sen tärkeyttä huomioitu

tarve seksuaaliterveydelle ja perhesuunnittelulle ei katoa eivätkä raskaudet katoa myöskään kriiseissä tai pakolaisena ollessa

tätä uhanalaisuusluokitustahan tarkistellaan määräajoin ja siinä mielessä nyt kun puhutaan liito oravasta me olemme hyvässä tilanteessa koska juuri vuosi sitten on valmistunut tuorein uhanalaisuusraportti missä todellakin liito orava on edelleen määritelty uhanalaiseksi silmällä pidettäväksi ja on todettu että sen kantaa on nyt viime aikoina hävinnyt ja sen takia todellakin sitä on syytä pitää silmällä

seitsemän kymmenestä naisesta altistuu väkivallalle kriisialueilla

edustaja hoskoselle sanoisin että kyllä aivan yhtä lailla metsäpeura on uhanalainen ja olemme siitä huolestuneet mutta en usko että se että lähden hiihtämään peuran perään yhtään auttaa sen suojelua vaan kyllä se on lainsäädäntötyötä maankäyttöön liittyviä asioita millä sitä suojelua edistetään

arvoisa rouva puhemies

ihmisoikeuksien edistäminen erityisesti naisten ja tyttöjen aseman parantaminen kestävän kehityksen periaatteet demokratia ja rauhan rakentaminen ovat olleet suomelle tärkeitä ulkopoliittisia tavoitteita

mutta se ei riitä

suomen rajut leikkaukset kehitysavusta ja pakolaispolitiikan kiristäminen viestittävät aivan toista

suomi ei ollut niiden maiden joukossa jotka vaativat euroopan neuvostolta kunnianhimoisempaa toimintaa seksuaalivähemmistön oikeuksien puolesta

valitettavasti nykyhallituksen aikana suomi on useammankin kerran löytynyt samasta joukosta itä euroopan konservatiivisten maiden kanssa silloin kun eussa on linjattu ihmisoikeuksista

voimapolitiikan nostaessa päätään kansainvälisten sopimusten merkitys on pienelle maalle koko ajan tärkeämpää

suomen tulee entistä vahvemmin ponnistella sen eteen että yhteiset järjestöt yksta etyjiin ja eusta pohjoismaiden neuvostoon kehittyvät nykyistä vahvemmiksi ja toimintakykyisemmiksi

arvoisa puhemies

olemme jo vuosikausien ajan liittäneet ulko ja turvallisuuspoliittisten uhkien luetteloon useita ei perinteisiä riskejä kuten ilmastonmuutos pakolaisuus terrorismi ja kyberuhat

venäjällä on palattu voimapoliittiseen ajatteluun

itämerellä tämä näkyy jännitteisyyden lisääntymisenä

pidämme tärkeänä että euroopan unioni syventää ulko ja turvallisuuspolitiikkaansa ja kehittää yhteisiä valmiuksia ja järjestelyjä puolustusyhteistyön tiivistämiseksi kävi ylihuomisessa britannian brexit äänestyksessä miten tahansa

vihreät ei kannata nato jäsenyyttä

arvoisa rouva puhemies

alueesta ei saa tulla luonnonvarojen ryöstökohdetta

selontekoon on kirjattu että alkuperäiskansojen oikeuksien edistäminen on keskeinen osa suomen arktista ja ihmisoikeuspolitiikkaa

arvoisa puhemies